yhteisvastuu ja välittäminen eivät hoidu puheilla vaan veronmaksukyvyn ja varallisuuden paremmalla huomioon ottamisella ja tähän suhdanteiden heikkenemiseen olisi ollut vastattavissa myös oikeudenmukaisemmin sosiaalista turvallisuutta vahvistavin toimenpitein tulonjaon ja sosiaalituen muun muassa sen näkökulman pohjalta että suomalaisen köyhän elämä voi olla kuusinkertaisenkin tarveharkinnan varassa

nythän ongelma on se että ei ole luotettavuutta tälle hankintaketjulle omistaja ja omistajan rakenne pirstoutuu omistajarakenne on pirstoutunut jnp

mutta minusta väärällä tavalla lähdetään tätä hoitamaan jos ajatellaan että lähdetään nyt vaan maksamaan siitä energiaraaka aineesta ja painotetaan sille puolelle koska minä pelkään että siinä vinoutetaan nyt edelleen tätä meidän metsäteollisuutemme kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä verrattuna pahimpiin kilpailijamaihimme eli vaikutus puumarkkinoihin ja energianhintoihin on kielteinen

tämä oli suomen silloisen hallituksen linjaus

päinvastoin maahanmuuton hallintaa haluttiin väljentää kontrollia poistaa ja avoimesti esitettiin työvoiman saatavusharkinnan poistoa

me vaadimme toimia myöskin metsälainsäädännön ja muun osalta

tämä oli myös eräs kokoomuksen keskeinen tavoite hallitusohjelmaneuvotteluissa säätytalolla ja me sdpssä voimakkaasti pidimme ihan peruskysymyksenä että tätä ei viedä läpi koska se olisi tarkoittanut nimenomaan tässä voimakkaan syöksyvän laman tilanteessa sitä että kuka tahansa olisi voinut tuoda avoimesti ketä tahansa mille alalle ja alueelle tahansa tähän maahan

kyllä tämä esitys kun sitä ei ole nyt loppuun saakka hallittu tulee merkitsemään puun hintaan korottavaa vaikutusta ja se on myrkkyä nykyiseen tilanteeseen ja meidän nykyisen metsäteollisuutemme säilyttämiseen ja sen kehittämispyrkimyksiin

työmarkkinoiden vakaus ja sisäinen turvallisuus olisi uhrattu todella vakavalla tavalla ja tätä pidän kyllä yhtenä tärkeänä tekijänä siinä että kannatti olla nimenomaan tämän hallituksen muodostamisessa että tältä osin asia sai tämän lopputuloksen

tämä on aika iso kysymys

arvoisa puhemies

tältä osin minä en kyllä pitäisi tätä hutaisutapaa jolla eduskunta nyt tähän paneutuu hallituksen esityksen näin myöhäisellä annolla ja käsittelyllä oikein vastuullisena

kyllä minä toivon että maa ja metsätalousvaliokunta erityisesti metsäteollisuudesta ja metsäpolitiikasta vastuullisena katsoo että sillä on riittävästi tietoa asetuksesta täytäntöönpanosta ja meidän kansallisen metsäteollisuutemme kilpailukyvystä tämän esityksen jälkeen

tässä vähän niin kuin teatraalisesti muutenkin tätä nahanluontia tehdään mutta vanha asenne sieltä kuitenkin nahan alta paljastuu

energiatuki ja energiapolitiikan kehittämisessä kotimainen raaka aine on ok mutta toivon ettei sitä nyt tehdä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä heikentämällä

te olette nostaneet vain energiaveroja ja yhdessä tärkeimmistä asioista elintärkeässä hyvinvointimme ja taloutemme asiassa eli puutulliasiassa te jättäydytte brysselin eteiseen eun ja venäjän välisiin neuvotteluihin sen sijaan että suoraan olisi pyritty löytämään ratkaisua venäjän kanssa

tämä maastrichtin sopimuksen periaatteen rikkominen on käynnistänyt todella vakavan kierteen

nyt suomen tasavallan presidentin tarja halosen ja venäjän presidenttien määrätietoisen yhteistyön pohjalta teidän on vihdoin tuettava sitä että löydetään välitön pysyvä ja täydellinen tullittomuus koivukuidun osalta

kreikan tukiasian yhteydessä sosialidemokraatit nimenomaan vastustivat muun muassa näistä syistä ja vastikkeettoman tuen ja takuiden puutteen takia näitä ratkaisuja

hyvä peli

nimenomaan veronkevennykset ajoitukseltaan ovat oikeat mutta ne olisi pitänyt kohdentaa niin että ne olisivat tukeneet kysyntää taloutta ja työllisyyttä ja nimenomaan sosiaalisesti suuntautuneet oikeudenmukaisemmin pienituloisia hyödyttäen

saksalaisissa lehdissä frankfurter allgemeinessa muun muassa talousasiantuntijat kysyvät oikeutetusti missä ovat saksan takaajat aikanaan

tässä suhteessa moni talousasiantuntija oli muun muassa tässä suhdannetilanteessa sitä mieltä että ruuan arvonlisäveron puolen miljardin alennus olisi saanut nimenomaan sosiaalisesti ja kulutuksen kannalta paremman ja oikeudenmukaisemman lopputuloksen muun muassa sosiaalietuuksien korottamisen kautta

joka tapauksessa on selvää että ennen espanjaa joudutaan vetämään tiukat rajalinjat ja tekemään markkinoille selväksi että tämän tyyppinen malli ja rahoitus ei enää toimi

myöskin sosiaali ja terveydenhuollon voimavarojen ja kuntien perusturvallisuuden vahvistaminen olisi ollut nimenomaan tässä suhdannetilanteessa tärkeää

silloin kreikka asian yhteydessä osin suomen pankki mutta myös valtiovarainministeriö käytti kreikasta muun muassa ilmaisuja että maa kykenee suurella todennäköisyydellä selviämään veloistaan

on myöskin vakavasti kiinnitettävä huomiota siihen että hallitus ei näiden vero ja taloudellisten voimavarojen suuntaamisvirheiden lisäksi myöskään noteeraa komission selviä viitteitä ja ehdotuksia kriisin inhimillisen laskun pehmentämiseen ja ihmisten auttamiseen läpi tämän kriisin

herra puhemies

komission tuoreissakin esityksissä joita muun muassa suuri valiokunta on tänään käsitellyt on toistettu sosialidemokraattien viime syksynä esittämiä täsmätoimia heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi

kun valtiovarainvaliokunnassa pyysin esille niitä asiantuntijoita ministeriä ja virkamiehiä mainitsemaan keitä he ovat ei tullut yhtään selkeätä nimeä

kunnat ovat tiukoilla nykyään sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksilla ja se on helposti ollut ajamassa myöskin ulkoistamiseen ja palvelujen yksityistämiseen

eun komissio on tuonut esille työttömyysturvan ja perusturvan korottamisen asumis ja perheavustusten korottamisen sekä verohelpotusten ja vapautusten lisäämisen juuri työttömyyden kohteeksi joutuvien auttamiseksi

tämä on erittäin huolestuttavaa kansallisen edun ja valtiontalouden näkökulmasta että niitä siis ei pystytty nimeämään

jossain määrin valitettavasti on tässä matkan varrella näkynyt että jonkun verran näillä niukoilla valtionosuuksilla on myös osin ajettu ideologisella ristiretkellä julkisen terveydenhuollon murentamiseen

tasavallan presidentti tuntuu jossain vaiheessa kelpaavan hallituspuolueille jotka ovat kunnostautuneet kyllä presidentin suhteen vähän toisenlaisella asenteella mutta unohtavat kokonaan presidentin puheen valtavan sisällön siitä että vastuun jako pitää laittaa uusiksi

kriisin vaikutus työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin on vasta selviämässä ja komissiokin myöntää että se on pahempi kuin alkuperäisiä toimenpiteitä käyttöön otettaessa odotettiin

ei enää vanhaa tapaa jossa sokeat kontrolloimattomat markkinavoimat ja kasinokapitalismi aiheuttavat satojen miljoonien syyttömien vastuuseen ja maksuun joutumisen

toinen asia on se että veropohjan kaventaminen tässä tilanteessa muun muassa kelamaksun poistamisen muodossa on erittäin vakava teko

tässä minun on annettava kyllä ministeri risikolle tunnustus siitä että hän on puhunut tämän julkisen terveydenhuollon kokonaisuuden ja kokonaistaloudellisen ajattelun pohjalta

hallitus ei ole myöskään esimerkiksi rakennusurakoihin ulottuvaa käänteistä arvonlisäverouudistusta ollut viemässä eteenpäin

sen sijaan on surullisena todettava että sosiaali ja terveysministeriön yleisten linjausten muun muassa ministeri hyssälän esittämien linjausten sekamelska on kyllä ollut heikentämässä julkisen terveydenhuollon tulevaisuuden näkymiä

haluan puhemies todella tuoda esille tämän miten suomi selviää tällä asenteella

tietysti terveydenhuollon erilaiset rahoitusrakenteet ovat jo pitempään luoneet hyvätuloisille työelämässä oleville useamman ja nopeamman hoidon kanavat niin kuin varmaan kaikki kiistatta toteavat

meillä on siis todella viidesosa budjetista sidottu ja aiotaan ilmeisesti sitoa näihin takauksiin samaan aikaan kun suomen hyvinvointipalvelut muun muassa ikääntymisen aiheuttamat palvelutarpeet tulevat kasvamaan

tämä on systemaattisesti vaikeuttamassa tältä osin kilpailua rehellisten yritysten kesken ja myöskin vaikeuttamassa työehtojen puolella työntekijöiden asemaa

kyse on siitä että suomella pitää olla erilaisen tuotantorakenteensa ja kilpailuhaittojensakin näkökulmasta ja nyt jo vakavan työttömyyden kriisin pehmentämiseksi mahdollisuus valtiontaloudellisesti toimia jotta me selviämme jotta tämä kansakunta selviää tässä tilanteessa jossa hallitus on hyväksynyt meille suhteettomat osuudet verrattuna saksaan ja muihin kantaa vastuita

kyllä tässä tilanteessa nyt nimenomaan on vielä korostettava tämän kriisin vaikutusta sosiaalisesta näkökulmasta perusterveydenhuollon ja sosiaalisen turvallisuuden osalta

kun meillä on ulko ja turvallisuuspoliittinen ja turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko muun muassa käsiteltävänä samaan aikaan eduskunnassa niin olisi ehkä syytä muistaa että varustautuminen on aloitettava oikeasta päästä eli on panostettava tässä ihmisiin ja ihmisten selviytymiseen tässä kriisissä

niin tuhmia me emme täällä ole että kuvittelisimme yhdenkään suurvallan uhraavan yhtäkään penniä tai yhdenkään krenatöörin koipea näin vähäpätöisen maamme puolesta

minusta me tarvitsemme kansanterveyslain hengen ja lain uudelleen synnyttämisen ilmapiiri

siinä on ehkä monella tavalla miettimistä

myöskin sen jälkeen ovat syrjäytyminen ja sosiaaliset kriisit olleet kohtuuttomat tässä yhteiskunnassa

nyt me olemme monessa suhteessa kyllä hankalassa tilanteessa kun on selvästi käynyt niin että kunnan vastuulla olevaa terveydenhuoltoa on jopa jätetty pääomasijoittajien pörssiyhtiöiden varaan

nyt tässä voisi ministerille tehdä nimenomaan kysymyksen siitä että nyt joutuu valvova viranomainenkin jossain vaiheessa varmasti miettimään sitä mikä on kunnan vastuu ja miten se konkretisoituu miten yksityisten palveluvaatimus ja palvelutasokriteerit varmistetaan kokonaistaloudellisuutta myös yhteiskunnan näkökulmasta edistetään koska nyt on nähty että lähetejärjestelmäkin sanotaan tämmöinen kylässä käyvä kokematon lääkäri on tutkimustenkin mukaan kovin herkästi esimerkiksi lähetejärjestelmää ja lähetteitä käyttävä aiheuttaa kokonaistaloudellisia kustannuksia

sosialidemokraattien vastalauseessa käydään läpi juuri näitä sosiaali ja terveydenhuollon ja kuntien talouden parantamiseen liittyviä asioita valtionosuuksien nostosta on ollut meillä johdonmukainen esitys ja tältä osin haluan korostaa että meidän menolisäyksemme ovat nimenomaan katettavissa veropohjan laajentamisella energiaverotuksen muutoksilla ja ennen kaikkea niin että

todella tarkastusvaliokunnan linjaus on merkittävä paitsi sisällöltään niin ennen kaikkea sen takia että siihen on kyllä kanavoitu selkeä viesti että tässä nykyisessä harmaan talouden ja talousrikostorjunnassa tarvitaan enemmän tekoja

on aika mielenkiintoista että julkisen terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon ja kansanterveystyön ehkä äänekkäimpiä puolestapuhujia ovat olleetkin viime aikoina erikoissairaanhoidon lääkärit erikoislääkärit

meidän on tältä osin tärkeätä muistaa että veropohjan laajentaminen ja sitten erityisesti verotuksen kohdentaminen juuri kuntataloutta tukevalla tavalla on tärkeätä

nyt on tietysti vaan kyse siitä että tämmöinen lumekeskustelu ja tupailtakeskustelu jossa ollaan niin kovin isänmaallisia ja kirkasotsaisia pitää kyllä konkretisoida peilata tapahtuneeseen ja nykytilanteeseen

yliopistollisissa keskussairaaloissa he ovat nähneet mihin tämä perusterveydenhuollon ontuminen johtaa ja he ovat olleet muun muassa tuolla keski savon ja pohjois savon puitteissa jopa tukemassa muun muassa iisalmen sairaalan ja varkauden sairaalankin kumppanuusvirkojen kehittämistä jotta tuetaan sitä hoidon porrastusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaisuutta

siihen ei tietysti tämä aika anna riittävästi periksi mutta parhaani mukaan teen sen lähiaikoina osoittaakseni miten vakavia viranomaistoiminnassa ja ilmeisesti myös poliittisessa tavoiteasetannassa olevia asennevirheitä meillä kenties harmaan talouden ja talousrikollisuuden arjessa löytyy

tässä yhteydessä pitäisin hyvin tärkeänä että ministeri risikko tukisi juuri myös tällaista hallintorajat ylittävää valmiutta ja suoraan noin hivenen lisäisi painetta varmasti myöskin eri alueille että tätä kokonaisuutta pakotettaisiin kunnat ja sairaanhoitopiirit miettimään vähän laajemmin kuin vain omiin perinteisiin rajoihinsa keskittyen

sisäministeriön osalta viittaan vain lyhyesti siihen että poliisitoimen toimintamenot eivät ole vieläkään riittävät vaikka kokoomus jo viime syksynä kovin tyytyväinen poliisin rahoitukseen oli

sitten kyllä tässä myöskin herää kysymys mihin perustuu se että nykytilanteessa kunnat jopa tulevat vastaamaan tästä pörssiyhtiöriskistä

turvapaikanhakijoiden ja myös perusteettomien turvapaikanhakijoiden käsittelyaikojen pidentyminen tulee johtamaan vastaanottopuolella erittäin kalliisiin kustannuksiin

yhteiskunnan jatkuva ja päämäärätietoinen ponnistelu talousrikosten ja harmaan talouden torjumiseksi on tietysti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla välttämätöntä meidän hyvinvointimme ja veropohjamme ylläpitämiseksi elinkeinon ja työelämän luotettavuuden säilyttämiseksi ja tietysti euroopan unionin varoihin kohdistuvien väärinkäytösten torjumiseksi

minusta tässä on nyt erittäin iso kysymys joka on ehkä meillä läpikäymättä ja toivoisin että se ennen pitkää arvioitaisiin

herra puhemies

pitäisi tajuta että päätöksenteko turvapaikkakäsittelyssä pitää saada nopeammaksi siihen kolmeen kuukauteen joka meillä oli viime kaudella

ihan lopuksi totean että myöskin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua yhteiskunnan rahoituspanostuksista ja painotuksista tarvitaan varmasti siinäkin että sairausvakuutusjärjestelmän ja julkisen terveydenhuollon suhde ei ole ehkä riittävästi ollut analyyttisessa keskustelussa

muutama näkökohta

tämä on täysin kestämätön tilanne

tämä on nyt karkaamassa käsistä ja tässä suhteessa hallituksen on pikaisesti käytävä tätä asiaa läpi ja palattava myöskin eräiltä osin eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan linjauksiin nopeampaan päätöksentekoon ja myöskin perusteettomien turvapaikanhakijoiden palauttamiseen

meillähän on yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutusjärjestelmän puolella voi sanoa hana auki mutta julkisen terveydenhuollon puolella tippuu pieniä pisaroita

siellä oli elinkeinotoimintaa valvovien viranomaisten oikeus saada verotustietoja yritystukia maksavien oikeus saada verotustietoja tämä on jostain syystä ollut työ ja elinkeinoministeriössä hissukseen verohallinnon oikeus saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja työntekijän oleskelulupia myöntävien viranomaisten oikeus saada verotustietoja

tämä kokonaisuus että yksityinen terveydenhuolto ja sairausvakuutusjärjestelmä olisi julkista terveydenhuoltoa täydentävä erityisesti erikoissairaanhoidon palveluja varmistava perusterveydenhuoltoa tukeva kannattaa myös selvittää kuin myös tähän palveluseteliin liittyvä uhka siitä mitkä ovat varattoman ja pienituloisen perheen ja yksityisen ihmisen mahdollisuudet varmistaa itselleen hoito

arvoisa puhemies

kysymys on myös laajasti sisäisen turvallisuuden kysymyksistä ja myöskin siitä että meillä myös maahanmuuton hyväksyttävyys kärsii siitä että kansalaiset eivät voi luottaa siihen että turvapaikkajärjestelmä toimii oikein tai epäilevät että turvapaikkajärjestelmää voidaan käyttää väärin

ja nimenomaan korostettiin puhtaan ruuan ja poikkeuksellisten kasvu ja ympäristöetujen hyödyntämistä niin että kansallinen markkinointiprojekti ja panostus tulisi tukemaan kotimaisen elintarviketeollisuuden työllisyyttä

hyvin tärkeää oli elinkeinoelämän vastuu ja valmiudet harmaan talouden ja talousrikollisuuden havaitsemiseksi ja rikoksentekomahdollisuuksien vähentämiseksi nimenomaan niin että rehellisen elinkeinotoiminnan näkökohdat tulisi huomioitua

tämän nykyisen hallituksen ohjelmassahan tämä on vahvasti nyt kirjattu ylös ja yli puoluerajojen myös maa ja metsätalousvaliokunnassa näitä painotuksia pidetään esillä

kun aikoinaan maksukattoja luotiin niin meillä nyt jo nähdään se että pienituloiselle ne ovat kovin korkeat eivätkä suhteudu heidän pieniin tuloihinsa riittävästi pienituloisten eläkeläisten ja työttömien osalta

meidän lausumamme lisäbudjettiin edellyttävät että hallitus korjaa veropoliittista linjaansa oikeudenmukaisempaan suuntaan niin että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja varallisuuteen sekä veropohja pidetään laajana ja tiiviinä

samaan aikaan kun ympäristössä monet asiat kehittyvät huonoon suuntaan globaalilla puolella nimenomaan elintarviketurvallisuudessa on monia riskejä jotka ovat kasvaneet raaka aineiden ja elintarvikkeiden liikkuessa rajusti kontrolloimatta jopa elintarvikerikollisuuden eri muotojen vaikuttaessa asioihin

on valitettavaa että meillä on hävinnyt tämän näin ollen jaon ikään kuin monopolisoitu maahanmuuttopoliittinen turvapaikkapoliittinen kriittinen keskustelu ja sitten on olemassa vain äärisinisilmäisten tasavallan näkökulma

tämä on sitä arkea ja tätä turvallisuutta arjessa pitäisi myöskin tämän terveydenhuollon kehittämisessä meidän saada voimakkaammin esiin

vakavin kohta oli valtiovarainministeriölle vastuutettu ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta ja työnantajan rekisteröintiä koskevien ehdotusten toteuttaminen

elintarvikeketjun osalta on tietysti tärkeätä että meillä tätä kokonaisuutta pidetään kunnossa paitsi valvonnalla myöskin niin että eettiset tuotantotavat lisäävät myös luottamusta maatalouteen

suomeen lähetettyjen työntekijöiden osalta ei ole käytännössä mahdollisuuksia valvoa verotuksen toteutumista suomessa eikä myöskään suomen työlainsäädännön ja työehtosopimusten vähimmäistyöehtojen noudattamista

edustaja zyskowicz teki eräitä havaintoja mutta laajemmin tässä esityksessä on monia mielenkiintoisia kohtia jopa siitä että säädellään jo virkamiehen käyttäytymistä ja ehkä se lailla tulee kuntoon säilöön otetunkin käytös

tässä tulee tosiaan myöskin kysymys siitä että tehomaatalous ei välttämättä ole myyvintä

tällä on selkeä vaikutus harmaan talouden estämisen ja yritysten tasaveroisen kilpailuaseman näkökulmasta

myöskin nämä eettiset kysymykset eläinten kuljettamisista ynnä muut

se mikä on vakavinta on tällä hetkellä se että selvästi ollaan luomassa ja on luotu halpatyömarkkinoita joissa on totta kai ihmisoikeus ja työorjuuden muotoja mutta myös suomalaisten työehtojen heikentäminen

on myöskin oltava niin että luottamus maatalouteen ja tuotantoon ja suomalaisiin elintarvikkeisiin säilyy huippuluokassa niin kuin nykyäänkin

irtisanottavien ja lomautettavien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia on tuettava ja työvoimakoulutuksen tarjontaa sekä valtion ja kuntien tukityöllistämismahdollisuuksia on parannettava

itse asiassa tullin toiminnan heikkeneminen näkyy tullirikosten määrän kasvuna jopa ruotsalaisen sanomalehtipaperin tuomisena venäjän kautta suomeen minkä tulli parhaillaan pyynnöstäni on todennut selvittämisen arvoiseksi

tämä oli aivan keskeinen lähtökohta

suomen puheenjohtajuuskaudella tämän ohella korostettiin erityisesti ihmiskaupan torjuntaa

minun täytyy sanoa että kun olen niissä ministerineuvoston kokouksissa kuullut ykn ihmisoikeus ja myöskin ihmiskaupan vastaisten toimijoiden näkökulmaa ja brysselissä kuullut mitä brysselin nurkilla tapahtui niin sitä järkyttävää tietoa tarvittaisiin tässä sinisilmäisten tasavallassa

erityisesti olen huolissani siitä että harmaan talouden pureutumista hallinnon ja politiikan rakenteisiin tutkitaan nyt myös

oli itsestään selvää että tämä luonnoton tilanne johtaa resistenssibakteerien ja koko globaalin turvallisuuden vaarantumiseen

ei koskaan suomen historiassa ole ollut niin monta hallituspuolueen kansanedustajaa kuin tänään keskustasta ja kokoomuksesta talousrikostutkinnan kohteena

on edellytettävä että kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien aseman kohentamiseksi on korotettava perusturvan tasoa erityisesti asumistukea ja työmarkkinatukea sekä lapsiperheiden toimeentulotukea

massateurastukset linnuille tai siankasvatuksessa erityisesti aasian puolella ovat merkkejä näistä riskeistä jotka ovat valitettavasti entistä enemmän konkretisoitumassa